siitä riippumatta mikä sen päätöksenteon muoto on on täysin selvää että tällaisissa kysymyksissä kaikki ne asiakirjat tullaan toimittamaan ja kaikki keskustelut ja poliittinen kanta tullaan varmistamaan ja ankkuroimaan eduskunnan ja sen valiokuntien kautta

ja on silloin kiinnitetty perustellusti huomiota siihen että sellaisia oppikirjoja tai muuta materiaalia jotka ovat ristiriidassa rauhanomaisten pyrkimysten kanssa ja lietsovat vihaa ei voida hyväksyä

seurantaryhmässä yksimielisesti muotoillut näkemykset ovat jo esittelevän ministerin haluaman kiireisen aikataulun vuoksi tulleet vain rajoitetusti huomioiduiksi

mutta on myöskin niin että ei sitä tietyn viisumin käsittelyä voida sen vuoksi pantata että meillä ei ole täydellistä tietoa tulevasta marjasadosta vaan henkilöillä on oikeus saada viisumihakemuksensa käsiteltyä siinä normaalijärjestyksessä kuin ne jätetään

mutta on hyvä tiedostaa se että paineet jatkuvat koskapa meihin kohdistuvat tehtävät ja odotukset kasvavat koko ajan

onneksi suomalaisia rahoituslaitoksia ei ole tässä mukana

me olemme mukana tässä kyberturvallisuutta koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä hyvin monella tasolla

suomi on aiemmin valinnut aktiivisen vakauspolitiikan tien ja halunnut olla muiden pohjoismaiden tavoin avoin ja aktiivinen vaikuttaja ja näin ennalta ehkäistä myös meihin vaikuttavia kriisejä

tämä on tietysti todettava että eri maat ovat eri asemassa ja suhtautuvat eri lailla myöskin vakuuskysymykseen sen vuoksi että niillä on erilaisia intressejä omien pankkiensa kautta

luotammekin siihen että selonteon eduskuntakäsittelyssä voidaan samanlaisessa hyvässä yhteistyöhengessä kuin seurantaryhmässä laatia eduskunnan vastaus selontekoon niin että se korjaa ja täydentää niitä puutteita ja yksipuolisuuksia joita selontekoon nyt on vielä jäänyt

muun muassa itse osallistuin kaksi viikkoa sitten soulissa järjestettyyn konferenssiin joka oli jo kolmas konferenssi ja tämä prosessi jatkuu ja meidän toiveemme ja tarkoituksemme on että se johtaisi myöskin kansainvälisen sopimusjärjestelmän vahvistumiseen tämänkaltaisten tapausten estämiseksi ja selkeästi tekemiseksi laittomiksi

poliittinen läsnäolo ja poliittinen vaikuttaminen täysimääräinen osallistuminen euroopan yhteiseen ulko ja turvallisuuspolitiikkaan ja vaikuttaminen muissa kansainvälisissä järjestöissä edellyttävät sitä että meillä on riittävän vahvaa osaamista ja edustautumista

ei meillä ole minkäänlaista tarkoitusta eikä kenelläkään pienintäkään halua että tässä toimittaisiin tavalla jossa pimitettäisiin mitään tietoa täysin avoimesta asiasta

osallistuin sunnuntai iltana kokoukseen jossa oli noin kymmenen maan ulkoministerit ja kuuden keskeisen avustusjärjestön edustajat ja kävimme tätä humanitaarista tilannetta sekä maassa itsessään että naapurimaissa pakolaisten osalta lävitse ja se mikä jäi niin kuin jo mainitsin voimakkaammin käteen on se että ykn kautta turvaneuvostossa pitäisi löytyä nyt riittävästi tahtoa jotta tähän pakolais ja humanitaariseen kysymykseen saataisiin selvä kansainvälisen yhteisön vastaus

mutta suomi on nyt tässä tilanteessa tehnyt sen mikä on ollut mahdollista ja hyvällä menestyksellä hoitanut tällä vakuusratkaisulla sen että enempää tappiota ei synny

tämä järjestelmä jonka mukaan ennen vaaleja ministeriöt valmistelevat virkamiestyönä ilman poliittista ohjausta niin sanotut tulevaisuuskatsaukset on ollut aikaisemminkin käytössä ja tässä suhteessa kaikki ministeriöt ovat aivan samassa asemassa kuin ulkoasiainministeriö

totta kai tämä on tietysti asia jota pitää kaikkialla lähi idän toimijoilta aina vaatia ja seurata tarkoin myöskin sellaista vihapuhetta jota saattaa esiintyä toisellakin puolella

samaten kansalaisten liikkuvuuden lisää

ja jos edustaja kiviniemi on oikeassa siinä että kreikka on menossa nurin niin kyllä se oli silloin nähtävissä jo kun sitä ensimmäistäkin pakettia tehtiin

rajat avautuvat ja niin pääomat tavarat palvelut kuin ihmisetkin liikkuvat niiden ylitse koko ajan aikaisempaa helpommin ja suuremmassa määrin

se mitä tästä tuotoksena tulee on sinänsä ihan julkisia asiakirjoja niin että ei ole tapahtunut myöskään mitään vuotoa

kun saa kyllä globalisoituminen lisääntyminen osana globalisaatiota merkitsee sitä että eri puolilla maailmaa koko ajan suomalaisia joutuu sellaisiin tilanteisiin joissa he perustellusti odottavat ja heidän myöskin tulee saada sitä apua ja tukea mitä suomi pystyy järjestämään

kiitos

olemme vain ostaneet aikaa mutta enää ei tästä eteenpäin suomalaisten veronmaksajien rahoilla

eri asia sitten on haluammeko me jatkossa arvioida tällaisen järjestelmän mielekkyyttä koska joka tapauksessa uskon että kaikki yhdymme täällä siihen että poliittinen järjestelmä poliittiset puolueet vaaliohjelmat ja muut on se joka määrittelee politiikan agendan

se ei ratkaise tätä poliittista kysymystä ei vielä tuo rauhaa mutta se olisi se askel joka seuraavaksi voitaisiin ottaa tarpeettomien kuolemien vähentämiseksi ja pakolaisten olon helpottamiseksi

ajankohtainen esimerkki on etelä sudanin tilanne jossa meillä ei ole edustustoa mutta olemme tehneet töitä sen kartoittamiseksi että kaikki siellä olevat suomalaiset olisivat turvassa ja että heidät tarpeen mukaan voitaisiin saada myös nopeasti maasta ulos jos tuo tilanne jatkuu

sulkeutumisreaktion asemesta tulisi voimakkaammin toimia niiden kiistattomien vaikeuksien voittamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi joita yhteen kasvava maailma tuottaa

euroopan unioni tekee paljon ja euroopan unionin jäsenmaat yhdessä ovat jo satoja miljoonia pakolaisten tukemiseen ja avustamiseen varanneet

jos hallitus haluaa osoittaa että se ei ole kääntämässä suomea pois kansainvälisen vastuun kannosta ja on valmis tätä vahvistaviin korjausliikkeisiin voi se täysimääräisesti luottaa opposition tukeen

mutta itse pidän kyllä lähtökohtana sitä että virkamiehet eivät missään asiassa muussakaan kuin ulko ja turvallisuuspolitiikassa määrittele politiikan agendaa vaan se on tämän salin ja täällä meidän taustavoimiemme tehtävä

pohjoismaiden ulkoministerit erityisesti norjan ruotsin ja suomen ministerit ovat olleet koko ajan yhteydessä viime viikkojen aikana

toki turkin ihmisoikeustilanne ja politiikka aiheuttavat monia huolia mutta meidän on myöskin tällaisten maiden kanssa tultava toimeen ja käytävä keskusteluja kuten venäjänkin kanssa

puhemies

tarkoituksena on keskustella siitä olisiko jotain jolla tavoin voitaisiin syyrian nimenomaan tähän kemiallisten aseiden käyttöön löytää joku ratkaisu joka kestävällä tavalla sitten myöskin turvaisi tulevan rauhan mahdollisuudet

mutta tässä sopimuksessa sikäli kuin se pystytään myös täytäntöön panemaan on kyllä monia tällaisia suuria kysymysmerkkejä ja yksi on se että vaikka tavoitteena on ihmissalakuljetuksen ja vaarallisten kuljetusten lopettaminen tämä mekanismi jossa jokaista kreikkaan tulevaa syyrialaispakolaista kohden palautetaan yksi jotta sitten yksi pakolainen leireiltä otetaan euhun voi tavallaan luoda tällaisen vähän kummallisen insentiivin yllykkeen antaa näiden ihmisten tulla jotta saataisiin sitten sama määrä poistettua turkista

kiitos

jos sitten käy niin että näemme että virkamiehille on noussut vähän enemmänkin valtaa kuin heille kuuluu silloin voi ehkä katsoa myöskin peiliin toimiiko poliittinen järjestelmä puolueineen sellaisella tavalla että se pitäisi sen johdon itse omissa käsissään

täytyy todeta että edustaja zyskowiczin kysymys sisälsi aika paljon virheitä ja myöskin selvää asenteellisuutta ja väittämiä siitä minkälaisia lausuntoja olisin antanut